se oli muistaakseni kolmivuotinen

tässäkin työssä on todella runsastöisiä jaksoja ja erityisesti näitten jaksojen aikana sitten tämä sijaisavun tarve korostuu

varmasti tämänkin lakimuutoksen perusteet avautuvat sitten meille paremmin kun asiantuntijoita saamme kuulla tuolla valiokunnassa

tiusanen puheenvuorossaan arvosteli tätäkin esitystä

tämä kokeilu varmasti sitten antaa eväitä kun lähdetään vakinaistamaan tätäkin ne

turun

arvoisa puhemies

ensinnäkin kun ed

virtanen totesi vähimmäisetuuksien korottamisesta niin samasta asiasta olen pahoillani ja olisin toivonut että ne olisi toteutettu aikanaan

tiusanen salista poistui mutta toteaisin että tähän negatiiviseen suhtautumiseen suurpetoihin toki vaikuttaa tämä korvausjärjestelmä sen toimimattomuus tai toimivuus mutta tietenkin nämä suurpetokannat ja erityisesti tihentymä alueilla jos niitä ei voida verottaa riittävästi ja tätä kautta vaikeutetaan ihmisten elämää ja myös elinkeinoja

kun luin sen niin en ymmärtänyt näitä perusteluja ja rinnastukset ainakin osin olivat mielestäni epäonnistuneita

mutta sitten kun te totesitte jotenkin näin että sosialidemokraattien mielestä köyhien tulisi syödä jauhelihaa aina niin tässä kyllä olette aivan omat johtopäätöksenne tehnyt

toki olen sitä mieltä että todella olisi tarvittu kunnille näitä valtionosuuksia huomattavasti enemmän mutta rinnastaminen tähän lakiesitykseen ja turkistuottajien lomituspalveluitten järjestämiseen ei mielestäni ole onnistunut

arvoisa puhemies

turkistarhaus on laillista tarhaajan ammatti laillinen ammatti ja me tiedämme että sertifiointi on erittäin voimakkaasti lisääntynyt

mikäli korvausta ei voida suorittaa talousarvion puitteissa täysimääräisesti vähennetään jokaiselta korvaukseen oikeutetulta taholta korvauksen määrää samassa suhteessa

on sertifioitu näitä tiloja ja muistaakseni nyt tämän syksyn huutokauppa oliko se ensimmäinen jossa tavallaan kaikki ne nahat ovat sitten sertifioiduilta tiloilta tulleet

korvausjärjestelmän toimivuudella on erittäin keskeinen merkitys sille miten ihmiset suhtautuvat asennoituvat suurpetoihin niin kuin totesin äsken

se ei nyt ole olennaista mutta varmasti sertifioinnin myötä myös on sitten eläinten hyvinvointi entisestään parantunut ja kaiken kaikkiaan tämä läpinäkyvyys tällä tuotantosektorilla parantunut

sen takia todennäköisesti nyt tämän lakiesityksen myötä kuitenkin toivottavasti voidaan enemmän ostaa myös mihin uutta lajia eli tähän vielä parempia elintarvikkeita

suurpetojen kantojen nykyistä tasaisempi levinneisyys maassamme ja kantojen runsastuminen

suurelle osalle kantojen tihentymäalueilla asuville suurpetotilanne on erittäin kiusallinen jo tällä hetkellä

ammatti on haasteellinen kilpailu alalla on kovaa ja me hyvin tiedämme että muun muassa kiina on merkittävä turkisten tuottaja mutta käsittääkseni ne olosuhteet siellä eivät ole sillä tavalla verrattavissa siihen miten on täällä kotimaassa

on myös kysyttävä missä kulkee raja esimerkiksi poronhoitoalueilla ammattia harjoittaville ilvesten ja merellä ammattikalastaville hylkeiden aiheuttamien vahinkojen lukumäärissä

korvausten euromäärät kasvavat kasvamistaan ja mikä pahinta kyseisten elinkeinojen harjoittaminen on jo vaarantunut erityisesti tietyillä poronhoitoalueilla

vientitulot tästä turkistarhauksesta ovat myös merkittävät ja niin kuin täällä jo aiemmin kerroin niin tämä ala myös työllistää paljon

paitsi että kilpailua ja haasteita on kotimaassa niin aivan lopuksi totean että on vielä tällaisia niin meillä kuin sitten naapurimaissakin joita sanottakoon luontoterroristeiksi

ilvekset ovat enenevässä määrin kuluvan vuoden aikana tappaneet poroja

he ovat monessa tapauksessa vuosiksi sitten tuhonneet turkistuottajien työn vapauttamalla näitä turkiseläimiä luontoon ja toki muutakin vahinkoa aiheuttaneet

ja kun riista ja kalatalouden tutkimuslaitos reagoi tähän järjettömään tilanteeseen niin tietysti suomen luonnonsuojeluliitto älähti tiesi että rktlltä menivät nämä arviot ja päätökset teki sitten maa ja metsätalousministeriö

arvoisa puhemies

asko seljavaaralle juuri käytettyyn puheenvuoroon

haluan todeta että tämän kelamaksun poiston myötä niin kuin kaikki hyvin tiedämme energia ja ympäristöverot nousevat

ja tämä suomen luonnonsuojeluliitto siis älähti että suomen metsissä elävien ilvesten määrä saattaa romahtaa ensi talvena näin todettiin

ja kun ajatellaan alueita joissa on pitkät etäisyydet on aivan luonnollista että siellä suhteellisesti suurempi osa maksetaan tästä energiaverojen nostosta

liitto siis arvostelee maa ja metsätalousministeriön päätöstä myönnetyistä ilvesten kaatoluvista

puhujan mielipide on että kyseiselle liitolle yksikin kaatolupa on liikaa ja elinkeinon harjoittamisen vaikeutuminen on vasta toissijainen

näillä alueilla esimerkiksi itä ja pohjois suomessa myös tulotaso on alhaisempi ja tämä tarkoittaa sitä että myös suhteellisesti enemmän joutuvat kärsimään ne henkilöt joitten tulotaso on alhainen

valiokunta pitääkin tarpeellisena että selvitetään mahdollisuudet korvata yhä lisääntyvät hyljevahingot riistavahinkolain mukaan

siinä mielessä myös on todettava että tämä kelamaksun poisto ja sen kompensoituminen tällä tavalla eivät ole onnistuneet

rannikkokalastuksessa maksetaan nykyisin niin sanottua hyljesietopalkkiota ja korvataan kalankasvatukselle hylkeiden kaloille aiheuttamat vahingot

ministeriöstä on todettu että vahingot on maksettu arviomäärärahasta aina täysimääräisinä

myös aiheellisesti voidaan kysyä että jos lakiesityksessä oleva korvausten maksamista rajoittava sääntely poistettaisiin niin houkuttelisiko se käyttämään korvausjärjestelmää hyväksi

aivan aluksi palaan vielä tänään käyttämääni ensimmäiseen puheenvuoroon rajavartiolaitoksen osalta jossa viittasin tähän tuottavuusohjelmaan ja vuosittain muun muassa rajavartiolaitoksen määrärahatason leikkaantumiseen

arvoisa puhemies

kun tätä lakiesitystä käsiteltiin liikenne ja viestintävaliokunnassa sosialidemokraatit jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseen

haluamme seurata tilannetta ja valiokunta kiinnitti asiaan myös huomiota mietinnössä

vaikka laitos tietenkin vakuuttaa sitä että rajaturvallisuus ei kärsi niin ainakaan henkilökohtaisesti en usko että tekniikka voi kaikkea korvata ja

valiokunta korostaa sitä että korvausten keskeytymättömän maksamisen turvaamiseksi tulee tarvittaessa valmistella hyvissä ajoin asiaa koskeva valtion lisätalousarvio annettavaksi eduskunnalle

mutta arvoisa puhemies seuraavaksi muutama sana kuntien palveluiden heikkenemisestä kuntataloudesta

lakiesityksessä todetaan

suurpedon koiralle aiheuttama vahinko voidaan korvata vain jos koira on ollut valvotuissa olosuhteissa omistajan tai haltijan pihassa puutarhassa ja niin edelleen

paitsi valiokunta myös eräät asiantuntijat toivat julki huolen tämän pykälän tulkinnasta ja lakiesityksen asianomaisen pykälän sanamuodosta

yritysten lisäksi sähköpostiliikenteen tarkkailuoikeus annettaisiin tietyissä tilanteissa yliopistoille kirjastoille ja jopa taloyhtiöille joilla on oma viestintäverkko

niin monissa puheenvuoroissa on täällä tullut esille että me olemme arvostelleet sitä mikä on veronkevennysten painotus

ja luulenpa että ette itsekään usko että kun tässä suurin potti on menossa niille joilla muutenkin rahaa on käytettävissä niin tosiasiassa sitä kautta tämä kulutuskysyntä kasvaisi

emme vastusta sitä että yritysten tietoturvallisuutta parannetaan

siihen kirjattaisiin että sitä on käytetty metsästysmuoto huomioon ottaen valvotuissa olosuhteissa metsästykseen tai siihen verrattavaan tehtävään

mutta niin kuin debatissa totesin toistuvasti nämä esitykset on hallituspuolueitten puolelta torpedoitu ja on viitattu siihen että kunnat ovat saaneet riittävästi rahaa jopa liikaakin

ihan muutamaan kohtaan puutun ja lyhyesti

ja mitä tulee kommenttiin tästä kotitalousvähennyksestä piikavähennys sana siellä mainittiin varmasti jotkut siitä ovat maininneet mutta kyllä sosialidemokraatit ovat koko ajan olleet kehittämässä tätä kotitalousvähennystä emmekä ole väittämässä sitä yhtä aikaa ja minulla jo ettei olisi monia erittäin hyviä puolia mutta tässä yhteydessä nyt pienituloisimmat eivät tästä esityksestä valitettavasti hyödy ollenkaan

arvoisa puhemies

ensinnäkin valiokunta mietinnössään kiinnittää huomiota pienteurastamojen ja riistankäsittelylaitosten lihantarkastus ja valvontamaksuihin

porotalousvahinkojen korvausperusteisiin laki tuo melkoisesti muutoksia

kuitenkaan tämä lakiesitys ei ole vastaus yrityssalaisuuden parantamiseen vaan hallituksen on valmisteltava selkeämmät yrityssalaisuuden suojelua tarkoittavat säännökset rajaten ne koskemaan vain työnantajan työpaikalla tarjoamaa sähköpostiyhteyttä työmarkkinajärjestöjen yhteisesti sopimien periaatteitten pohjalta

valiokunnan kuulemisessa erityisesti paliskuntain yhdistyksen esille tuomat puutteet lakiesityksessä huomioitiin varsin pitkälle

nehän ovat olleet kohtuuttoman suuret ja nyt sitten jatkossa päästään siihen tilanteeseen että voidaan nämä maksut kohtuullistaa

on puhuttu rahan lapioinnista ja sen lopettamisesta tämän rahan antamisesta

toki tämä on merkinnyt sitä että kuntapäättäjät joutuvat tekemään tämän niin sanotun likaisen työn eri muodoissa ja toki tämä hallitus näillä päätöksillään on lisännyt muun muassa syrjäytymistä

talvella niitä hautautuu lumeen ja kesällä osa pedoista varsinkin karhut syövät saaliinsa kokonaan

sitten suuri epäkohta on myös ollut että kun tiloilla hyötyeläinten jään loukkaa sen loukkaantumiset hyötyeläimiä loukkaantuu tästä tavallaan jäykästä lihantarkastuksesta johtuen hätäteurastus ei ole ollut läheskään aina mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa ja on joutunut lihaa erittäin paljon hukkaan

jotta tunnistetietojen seuranta olisi tarkoituksenmukaista yritysten pitäisi estää kaikkien pikaviestimien ja työntekijän henkilökohtaisten sähköpostien käyttö yritysten ulkopuolelle

kaksi kysymystä

uutena lakiin tuli tämä vasahävikkikorvaus josta täällä jo mainittiin joka suoritetaan tiettyjen laskennallisten kriteereiden perusteella suurpetojen aiheuttamien vahinkojen vuoksi kadoksiin jääneistä poronvasoista paliskunnille

ja niin kuin kaikki tiedämme tällä on hyvinkin kauaskantoiset negatiiviset vaikutukset

jos kunnille osoitettaisiin näitä resursseja lisää pystyisimme parantamaan kuntapalveluiden laatua ja vähentämään tätä tarvetta veronkorotuksiin

valiokunta pitää tarpeellisena esityksessä ehdotettua mahdollisuutta maksaa erityistä korotettua korvausta tietyille paliskunnille joiden alueilla suurpedot ovat pitkään aiheuttaneet poikkeuksellisen suuria vahinkoja

nyt valiokunta tähänkin on omat esityksensä tehnyt että tätä voitaisiin joustavoittaa ja sitä kautta ei tällaista järjetöntä lihan hukkaamista tapahtuisi

kun yrityksen toimesta näitä estoja esimerkiksi asetetaan niin toisaalta näitten estojen kierto on erittäin helppoa

edelleen totean että mitä tulee kolarihirvieläimiin tämä käytäntö ei ole muuttumassa miksikään ja näin on hyvä

käytännössä myös varmasti tietyllä tavalla tätä kiertoa tapahtuu kodeissa eli lapset varmasti ovat nokkelia ja perustavat näitä uusia sähköposteja

toisaalta mietinnössä esitetään että tutkitaan mahdollisuutta luoda erityinen järjestelmä koskien elinkeinosta luopumista

toki tällä olisi merkitystä henkilöstön lomautusten vähentämiseen ja irtisanomiseen ja kuntien voimakasta velkaantumista voitaisiin hillitä

mutta arvoisa puhemies aivan lopuksi liittyen luonnonvaraiseen riistaan ja sen toimittamiseen kuluttajille alkutuotannon tuotteena

eli tässä arvoisa puhemies aivan lopuksi on todettava että toki näiden suurpetokantojenkin pitäisi olla järjelliset ettei jouduta turvautumaan tällaiseen että kasvatetaan näitä korvausmäärärahoja ja jopa elinkeino sitten vaarantuu

mutta totean tässä vain yhden esimerkin siitä miten hallitus on omilla toimillaan vaikeuttanut palveluitten järjestämistä ja viittaan opetuksen järjestämiseen kunnissa

toisaalta suurimmassa osassa yrityksiä ei tämä savotta onnistu nimittäin yrityksillä ei ole riittäviä resursseja sillä laki edellyttää yrityksiltä valtavasti työtä

tässä on montakin mahdollisuutta ja ne on tarkkaan mietinnössä selvitetty eli tavallaan välttämättä ei tähän byrokratiaan aina tarvitse mennä eli ei ilmoitusmenettelyä eikä hyväksyntää lahtivajoille

opetustoimen valtionosuusuudistus on ollut voimassa toista vuotta ja tämä uudistus toteutettiin siten että kun kuntaosuus lasketaan siihen otetaan mukaan kaikki kunnan asukkaat

arvoisa puhemies

näitä voidaan sitten myös niin kuin seuroissa tapana on ollut muun muassa hirvenlihaa myydä seuran jäsenille

tällä hetkellä poliisi tarvitsee tunnistetietoja tarkkaillakseen oikeuden myöntämän luvan

aivan lopuksi haluan todeta että sitten todennäköisesti jatkossa ei syyllisty rikokseen eli voin antaa ystävälle jäniksen mitä toimintaa olen kyllä aiemminkin tehnyt

nyt tätä kuntaosuutta korotettiin prosentteina enemmän kuin oppilaskohtaista valtionosuutta ja kun se lopullinen valtionosuus lasketaan näitten erotuksena toki tässä sitten ne kunnat häviävät erittäin rajusti joissa ikärakenne on tietyn suuntainen

krp onkin tyrmännyt lain sillä perusteella että lakiesityksessä menevät viranomaisten ja yksityisten roolit ristiin

arvoisa puhemies

ei muuta

edelliseen puheenvuoroon viitaten haluan todeta että millään aselain uudistuksilla ei voida parantaa nuorten pahoinvointia

toki tämä mahdollistuu vasta etukäteisjärjestelyjen kautta ja siitä on tehtävä etukäteisilmoitus tietosuojavaltuutetulle

arvoisa puhemies

näitten hirveitten tapahtumien jälkeen myös asiasta puhuttiin todella syvällä rintaäänellä ja erityisesti ne jotka eivät välttämättä kaikkea tienneet mitä liittyy yleensäkin ampumaharrastukseen tai metsästykseen olivat vaatimassa että aseet on säilytettävä ampumaradoilla

myös tietosuojavaltuutettu reijo aarnio on useassa eri yhteydessä voimakkain sanakääntein arvostellut tätä lakiesitystä muun muassa todennut että laki on erittäin epäselvästi kirjoitettu

valtion budjetistahan ei löytynyt rahaa riittävästi ja niinpä operoija vr joutuu nyt edistämään muun muassa tätä hanketta omilla varoillaan ja näin ei kyllä pitäisi olla että operaattori joutuu rahoittamaan

arvoisa puhemies

harkittakoon myös sitä voitaisiinko yrityssalaisuuksien suojaaminen parhaiten hoitaa lisäämällä poliisin toimintavaltuuksia pakkokeinolain muutoksen kautta

tiusasen kanssa olen aivan samaa mieltä siitä että tämän kynnysarvon tulisi olla pienempi tai jos mahdollista se poistettaisiin kokonaan

me hyvin tiedämme että tätä kautta entistä enemmän niitä olisi siirtynyt niin sanotusti vieraitten käsiin ja valitettavasti markkinoilla jatkossakin tulee olemaan laittomia aseita

metsähallituksen luontopalveluiden toimintamenoja oli tarkoitus leikata rajusti

toki yrityksen on pantava ensin oma tietoturvansa kuntoon rakentamalla yritykselleen hyvä tietoturva

tästä ei heru kiitoksia ei tietysti myöskään koko hallitukselle mutta halusin erityisesti vihreille näitä terveisiä nyt laittaa

vaikka oikeusoppineet ovat varsin yksituumaisesti varoittaneet kansalaisten perusoikeuksien ylikävelystä sitä hallituspuolueiden edustajat eivät ole ottaneet kuuleviin korviin

kansallispuistomme ja retkeilyalueemme ovat juuri se mitä suomella on tarjota kotimaisille ja ulkomaisille matkailijoille

mitä tulee petokantoihin niin olisi toivottavaa ja myös valiokunta kiinnitti siihen huomiota että voitaisiin jollakin tavalla edes osa näistä kuluista korvata kun suurpetoyhdysmiehet tekevät vapaaehtoistyötä kartoittaessaan petokantoja

eli tämän hankkeen jatkuminen on joka tapauksessa erittäin suurissa vaikeuksissa ja tämän hankkeen jatkuvuus ja töiden valmistaminen määräajassa ovat tavoitteita joista on pidettävä kiinni

luonto on se innostuksen ja virkistyksen sekä palveluelinkeinojen lähde josta suomalaisten pitäisi ponnistaa maailmankartalle vielä nykyistä tehokkaammin

arvoisa puhemies

tilanne on nyt todella huono

on todella surullista että hienosti hoidetusta ja organisoidusta kansallis ja luonnonpuistokokonaisuudestamme ollaan nipistämässä

arvoisa puhemies

vaikka linden on puolustellut lausuntoja harmittomana huumorina se kuvaa kuitenkin kokoomusministerin asiantuntemattomuutta työelämästä

myös monesti aiemmin on kiinnitetty huomiota siihen että riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tulisi antaa reaaliaikaista palautetta myös näille suurpetoyhdysmiehille ja yhteistyössä pyrkiä mahdollisimman totuudenmukaiseen tulokseen

syksyn ajan on kuulunut itä suomen yliopistosta kummia

vihreille taas näyttää muodostuneen tavaksi pelata kaksilla korteilla eräissä hallituksen esityksissä ja linjauksissa oli sitten kysymys puolustusmäärärahoista tai nyt käsiteltävänä olevasta lakiesityksestä

tällä seinäjokioulu ratahankkeen onnistumisella on keskeinen merkitys kun ajatellaan maamme kuljetusjärjestelmää ja sitten yleensäkin yhtiön kilpailukykyä

uuden yliopistolain piti vähentää byrokratiaa mutta jos on uskominen itä suomen yliopiston henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä se on toiminut päinvastaisesti

oma lukunsa ovat matkailuyrittäjälle koituvat haitat

yliopiston ydintehtävä ei ole enää tieteen tekeminen vaan rahan kerääminen ja tämä on todella pelottava ja masentava suuntaus

arvoisa valtiovarainministeri näillä eväilläkö suomesta rakennetaan huippututkimuksen kärkimaata

aivan lopuksi näistä väylärahoista eli viittaan vrn ratapuolelle

metsähallitus ja erityisesti luontopalvelut tarjoavat työ ja harjoittelupaikkoja nuorille niin kuin tuossa jaoston puheenjohtaja myös esitteli tätä mietintöä juuri tämän pääluokan osalta

arvoisa puhemies